kyllä me kokoomuksesta annamme vahvan tuen sille että varhaiskasvatuslaki säädetään ja ennen muuta niin että siinä turvataan myös henkilökunnan asema että meillä laadukas hyvä varhaiskasvatus tulevaisuudessakin toteutuu ja toivon sydämestäni että tämä nyt eteenpäin menee

olen tyytyväinen siihen jos opetusministeri kiuru on sosialidemokraateille luvannut niin että koko ikäryhmää tämä oppivelvollisuuden pidentäminen tulee koskemaan

silloin pystytään tekemään oikeita toimenpiteitä kun niin kuin tuossa aiemmin totesin ei kannettu koululainen koulussa pysy vaan sen pitää tapahtua niin että annetaan tukea neuvoa apua ja ennen muuta niin että niitä opiskelupaikkoja ja paja taikka ammattistarttipaikkoja löytyy kaikille riittämiin

mutta jos opetusministeri kiuru nyt ilmaiset oppikirjat lukiolaisille ja ilmaiset koulumatkat jostain taikoo niin kyllä varmasti ne otetaan kaikissa lukioissa ja ammattikouluissa

edustaja ojala on

tässä on käyty värikästä keskustelua siitä missä tilanteessa maamme on itse asiassa tänään ja tässä keskustelussa nyt pääpaino on ollut työllisyyskysymyksissä

niin kuin tuossa aiemmin todettiin meillä työllisyys on pahentunut jo monta vuotta ja samaan aikaan talous on myös junnannut paikallaan tai ollut laskevalla trendillä

nyt tuoreimmat tiedot yhdysvalloista esimerkiksi kertovat että korkoja ollaan nostamassa ja samanlaisia signaaleja on myös euroopasta että talous on lähtemässä elpymään

jos me jäämme suomessa ainoana tähän nollakasvun kierteeseen niin tulokset voivat olla erittäin kohtalokkaita siinä vaiheessa kun euroopan keskuspankki kiristää taloutta

eivät he jää siellä yksin odottamaan suomea jos me emme ole laittaneet omaa talouttamme kuntoon

onko tällä hetkellä vaaran ja tässä salissa on syytöksiä osoitettu hallitusta kohtaan olen ymmärtänyt että myös pääministeri sipilää kohtaan

jos työmarkkinajärjestöt tuovat oman pakettinsa niin hallitus on valmis sen hyväksymään

uskon että esimerkiksi edustajakollega alataloa harmittaa nanson trikootehtaan ulosliputtaminen suomesta

arvoisa puhemies

olisi pitänyt löytää joustoa siihen että työtehtäviä oltaisiin voitu muuttaa

ei löytynyt ja näin ollen nanson lähes satavuotinen joustava trikootoiminta siirtyy suomesta pois

se olisi ollut mahdollista ratkaista paikallisella sopimisella eli pienellä joustolla siinä vaiheessa kun yrityksellä on vaikea tilanne pienellä joustolla toiseen suuntaan ja jälleen toisessa tilanteessa toiseen suuntaan

nyt tätä paikallisen sopimisen järjestelmää ollaan valmistelemassa ja ensi vuonna paikallinen sopiminen hyvin toteutettuna luo uusia työpaikkoja nimenomaan tässä ja nyt enemmän kuin mikään muu keino eikä se vaadi lainkaan budjettipanoksia

tämä on tärkeä hanke niin meille kantahämäläisille lounais hämeeseen kuin siinä matkan varrella jo tietysti uudenmaankin puolella mutta myös satakuntalaisille ja itse pidän erittäin hienona että tämä asia saatiin ratkaistua

mikään palkkatuki jota täällä tänään on esillä pidetty tai muu julkisrahoitteinen järjestely ei ikinä voi päästä lähellekään samaa vaikutusta

niin eli edellinenkin hallitus ja sen takia työministeri ihalaisen jäljiltä nyt rahat ovat loppu ja niitä on lisätty tämänkin hallituksen aikana

nyt tulen lopuksi siihen mitä itse toivon että meistä jokainen suomalainen tällaisena hetkenä ajattelee

jokainen voi miettiä nyt ostaessaan pieniä tai isompia lahjoja onko tämä muka suomalainen brändi tai ihan suomalainen brändi onko tuote tehty suomessa ja tehdä valintoja sen kautta

itse toivon että näiden joustojen kautta tulevaisuudessa nanso arabia ja monet muut perinteiset hienot suomalaiset brändit voivat tehdä tuotteita jälleen suomessa kilpailukykyiseen hintaan

arvoisa puhemies

hovioikeus perusteli poliisin tekemää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja siitä antamaansa ratkaisua sillä että käytetty väkivalta oli verrattain lievää ja että teko tapahtui lähellä suojaikärajaa

nämä uutiset ovat olleet sellaisia jotka ovat saaneet aikaan ainakin minulle kansanedustajaurallani eniten yhteydenottoja ja varsin yksimielisesti siitä että seksuaalirikollisten ja erityisesti lapsiin kohdistuvien lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen rangaistuksia pitää määrätietoisesti tiukentaa

itse näen niin että kyllä tuon tapaisesta rikoksesta pitäisi aina seurata ehdoton vankeusrangaistus

olinkin tyytyväinen kun komissio ehdotti velvoitteita että eu maat koventavat rangaistuksia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä

komissio halusi koventaa lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä annettavia rangaistuksia koko eussa ja samalla säädettäisiin myös uusien hyväksikäytön muotojen rangaistavuudesta

tällaisia ovat lasten houkuttelu netissä niin kutsuttu grooming lapsipornon katselu netistä tiedostoja lataamatta ja lasten houkutteleminen esimerkiksi poseeraamaan seksuaalisesti vihjailevissa asennoissa verkkokameran edessä ja lisäksi myös se että ulkomaille matkaavat seksituristit joutuisivat syytteeseen kotimaahan palattuaan

on erittäin hyvä että eussa nyt yhtenä rintamana ollaan rangaistuksia tiukentamassa ja on nostettu tämä asia nyt aivan keskeiseksi huolenaiheeksi

vielä yksi vuosi uudistusta ja sen jälkeen puolustusvoimat on laitettu siihen malliin kuin alunperin suunniteltiin

tässä tänään keskustelemme siitä miten seksuaalirikokseen syyllistyneiden kanssa pitäisi toimia

toki ehkä olisimme päässeet tässä etenemään hieman toisenlaisin askelmerkein jos taloustaantuma ei olisi tällä tavalla tullut niskaamme

kaksi asiaa haluan nostaa esille tässä keskustelussa toisena sakon muunnon vaikutukset suomen kaupan hävikkiin ja pienten taparikollisten toimintaan suomessa

toin tuossa esille oman näkemykseni siitä että rangaistuksia niin kuin komissio on ehdottanut pitää tiukentaa ja kyllä suomessa lähtökohtana pitää olla se että ei aina voida hakea sitä lieventävää asianhaaraa ja lähteä käsittelemään näitä tapauksia rangaistusasteikon alapäässä vaan kyllä mieluummin itse näkisin niin että tämän tyyppisissä tapauksissa jotka usein tuhoavat lapsen elämän hyvin pitkäksi aikaa ehkä koko elämänkin osalta se rangaistusasteikon yläpää olisi se oikeudenmukaisempi kohta

alkuperäinen suunnitelmahan oli edetä tietynlaisen siltamallin kautta niin että olisimme pystyneet jopa näinä vuosina kun tuota rakenneuudistusta tehtiin vähän lisäämään puolustusvoimien määrärahoja

mutta taloustaantuma ajoi tilanteen siihen että samaan aikaan tehtiin jo keskustan johtaman hallituksen aikana suunniteltua rakenneuudistusta ja säästötoimenpiteitä joita talouden taantuma niskaan toi

silloin oikeusministeri halusi asiaa eteenpäin viedä ja eduskunnassa lisäsimme ehdon että tämän vaikutuksia tulee seurata miten se vaikuttaa muun muassa näiden näpistysten määrään

kysyisinkin kun meillä ministeri on täällä paikalla ja viime kesänä nousi esille myös vaarallisuuden arviointi millä tavalla näiden seksuaalirikollisten kohdalla tämä vaarallisuuden arviointi on esillä

tämän myötä meillä tulee olemaan miehistömäärältään pienemmät niin reservin kuin itse puolustusvoimienkin osalta mutta iskukykyisemmät ja uhkakuviin paremmin vastaavat puolustusvoimat

kesällä porvoon kolmoissurmien kohdallahan psykiatri ylilääkäri hannu lauerma kertoi että suomessa ei tehdä esimerkiksi elinkautisvangeille minkäänlaista vaarallisuusarviointia ennen heidän vapauttamistaan ja väkivaltarikoksista tuomituille vaarallisuusarvio tehdään vain jos heillä on pitkä väkivaltarikollisen tausta ja jos he suorittavat tuomionsa päivälleen

täytyy olla tyytyväinen siihen että ensi vuonna pystymme kääntämään jo kasvu uralle reserviläisten kertausharjoituspäivät ja myös varusmiesten maastovuorokausien määrää pystytään lisäämään ei suuresti mutta kuitenkin trendi on nyt toiseen suuntaan ja pitää huolehtia siitä että se jatkuu myös tulevaisuudessa

silloin te oikeusministeri tuija brax totesitte että varallisuus arviointeja tai piditte vaarallisuusarviointeja tarpeellisina ja totesitte että tähän asiaan on syytä palata

tästä voi tietysti nopeasti laskea että joku tuon yhtälön lopulta maksaa

kysyisin miten tuo vaarallisuusarviointi kohtaa näitä seksuaalirikollisia ja mielellään tietysti kuulisin muutenkin onko tuo viime kesänä esille noussut asia nyt edennyt

se on oleellista senkin takia että varuskuntaverkko harvenee ja yhä useammalle varusmiehelle tulee entistä pidempiä matkoja omasta kodista varuskuntaan ja silloin on oikeus ja kohtuus että nuo matkat korvataan

tässä esityksessä siis on kyse siitä että lääketieteellisesti voitaisiin seksuaalirikollisia hoitaa niin että he eivät enää syyllistyisi uudestaan tuohon rikokseen

arvoisa puhemies

puolustusministeri puhui tämän vaalikauden jälkeisestä ajasta ja totesi että jos taloudellisesti ei ole mahdollista nostaa määrärahoja niin olemme vakavan paikan edessä ja joudumme pohtimaan näitä kolmea puolustuksemme peruspilaria ja niiden kestävyyttä

on todettu että tuo uusimisprosentti on erittäin korkea seksuaalirokollisilla ja tällä lääkehoidolla pyrittäisiin heikentämään vakavista seksuaalirikoksista tuomittujen sukupuoliviettiä ja siten ehkäisemään rikosten uusimista

kysyisin oikeusministeri tuija brax teiltä miten varmana te näette tämän että tämä toimii eli kuinka todennäköistä on se että tästä hoito johon kuuluu tuo lääketieteellinen lääkkeen antaminen joko pistoksena taikka tablettina ja joka tapahtuu toki valvotuissa olosuhteissa mutta siihen kuuluu myös tuo henkinen hoito toimii kuinka varmasti voitte vakuuttaa tämän salin edessä että nämä rikolliset eivät syyllisty tämän hoidon jälkeen enää rikokseen

näyttää siltä että nykyiselläkään oikeusministerillä ei siihen halua ole mutta työryhmä on esittänyt tällaista sakkopalvelua nyt osaltaan korvaamaan sitä tilannetta niin että jokainen joutuisi tavalla tai toisella vastuuseen myös näistä myymälävarkauksista

tällä hetkellä osa pääsee ilman minkäänlaista rangaistusta ja itse asiassa kaupat eivät enää edes aktiivisesti ole näissä toimineet kun siitä ei oikeasti mitään rangaistusta ole näille pienille taparikollisille eikä vähän isommillekaan aiheutunut

tällä lausuntokierroksella joka tuon esityksen jälkeen käytiin esille nousi esimerkiksi se että hoidon tehokkuuden kannalta on erittäin tärkeää että tuomittu on itse motivoitunut hoitoon

toivon että tälle linjaukselle löytyy myös muilta puolueilta tukea

osassa lausuntoja tuotiin esille se että sillä on vaikutusta onko tuo tahto tapahtunut aidosta halusta puuttua omaan sairauteen ja halusta lääkkeen avulla parantua siitä ja pystyä estämään se että ei tekisi enää pahaa

toivon että oikeusministeri henriksson nyt oikeasti vie tätä sakkopalvelurangaistusta aktiivisesti eteenpäin

jos tätä tahtoa ja halua ei löydy joudumme luopumaan jostain puolustusvoimien peruspilarista

muuntorangaistusjärjestelmän kehittämisen pitäisi tulla eduskunnan käsittelyyn ensi vuonna ja mielellään niin näin itse toivon että laki saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttöön

yleisestä ja yhtenäisestä asevelvollisuudesta koko maan puolustamisesta tai sitten sotilasliittoon kuulumattomuudesta

mutta jos se tapahtuukin vain siinä toivossa että pääsee vapaaksi niin minkälaisen riskin me lainsäätäjinä silloin arvoisa oikeusministeri otamme

tämä on mielestäni hyvä asia että tämän tyyppisiä uusia malleja esille tuodaan mutta kyllä siinä määrin tietysti olen huolestunut miten tuo lääketieteellinen hoito aidosti tulee näitä ihmisiä auttamaan ja pystymmekö olemaan sataprosenttisen varmoja että he hoidon aikana ja sen jälkeen eivät enää tule näihin rikoksiin syyllistymään

ruotsissahan lopetettiin ajettiin alas yleinen asevelvollisuus ja nyt tällä hetkellä siellä käydään aika kiivasta keskustelua maan natoon liittymisestä mutta kuitenkin yleinen henki tuntuu olevan sellainen että natoon ei kuitenkaan ruotsissa haluta

arvoisa puhemies

kriisinhallintaveteraanit ovat olleet lähellä sydäntäni sotien veteraanien rinnalla ja itse toivon että tämä lex jylhä etenee nyt määrätietoisesti ja että puolustusministeri haglundin liikkeelle laittama työ saadaan valmiiksi tällä hallituskaudella niin että suomeen saadaan esimerkiksi tanskan mallin mukainen kriisinhallintaveteraaniohjelma joka vaatii rahaa

se ei ole pelkästään paperi vaan vaatii rahaa valmiutta siihen että onnettomuuden sattuessa löytyy apua

se tarkoittaa lupausta hoidosta näille naisille nuorille miehille jotka ovat näissä kriisinhallintatehtävissä mutta myös heidän lapsilleen puolisoilleen lähipiirilleen henkisen tuen antamista

itse toivon että näissä hankinnoissa toimitaan määrätietoisesti myös niin että suomalaista omaa teollisuutta myös aseteollisuutta pystytään hyödyntämään

länsi

edustaja

tässä salissa paljon useammin kuulee puheenvuoroja joissa kannetaan huolta vankien oloista kuin puheenvuoroja joissa kannettaisiin huolta rikosten uhreista ja heidän asemastaan

sen takia halusin tässä oikeusministeriön hallinnonalan yhteydessä käyttää vielä toisen puheenvuoron ja nostaa esille lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

arki on kuitenkin osoittanut sen että monissa tapauksissa tällaiset sairaat rikokset alkavat aueta uhrinkin mielessä jopa vasta keski ikäänkin tultaessa

näin varmasti kaikissa rikoksissa on kun puhutaan kymmenien vuosien toleranssista rikoksen tapahtumisen ja sitten esille nousemisen aikaan

varmasti on myös niin että kun kyse on lapsista joihin rikos on kohdistunut niin tuo näyttöongelma voi olla merkittävä mutta kyllä nämä rikoksen uhrit ovat kokeneet sen loukkaavaksi että heidän rikostaan ei ole lainkaan tutkittu on sitten lopputulos mikä tahansa

arvoisa puhemies

tämä käytännössä tarkoittaa sitä että rikos vanhenee kun aikaa kuluu eikä sitä sen jälkeen enää eikä siitä sen jälkeen enää voida nostaa syytettä

näin ollen suomessa edelleen jopa lapsen raiskaaminen insesti pedofilia ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vanhenevat rikoksina eikä niistä joudu enää vuosien päästä vastuuseen

olen tehnyt aiemmin esityksen oikeusministerille että rikoslakia muutettaisiin niin että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi rikoksena koskaan

vanhenemissäännöksiä pitää siis minusta uudistaa niin että syyteoikeus ei näissä lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa sairaissa rikoksissa vanhene koskaan ja samalla esitän että lakia muutettaisiin lastensuojelun keskusliiton ehdotuksen mukaan myös niin että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö termi korvattaisiin laissa uudella rikosnimikkeellä lapsen seksuaalisen koskemattomuuden loukkaus

toinen asia joka näissä seksuaalirikoksissa usein tulee esille on sitten kyse lapsista nuorista taikka aikuisista henkilöistä on oikeudenkäyntiajat jotka suomessa ovat edelleen liian pitkiä

nämä ovat rikoksia jotka aina uudestaan tulevat mieleen ja esille kun niitä käydään eri oikeusasteissa läpi

minun mielestäni olisi inhimillistä että nämä oikeudenkäynnit käytäisiin mahdollisimman nopeasti

tänä päivänä tulee edelleen palautetta siitä että hienotunteisuus näitä rikoksen uhreja kohtaan usein jää pienemmälle huomiolle näissä oikeudenkäynneissä ja toivoisin että siihen kiinnitettäisiin suurempaa huomiota

toivon että tässä salissa kuulisi enemmän puheenvuoroja rikoksen uhrien kohtelusta heidän perheittensä kohtelusta ja tuesta kuin siitä onko vangeilla nyt vankilassa kaikki niin hyvin kuin arkielämässä

arvoisa puhemies

hallitus esittää talousarvioehdotuksessaan että poliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahoja lisätään ensi vuonna

määrärahakorotus on hallituksen kehysriihen päätöksen mukainen ja poliisin toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti hallintoa keventämällä

se on hyvä ratkaisu ja on varmasti totta että lähivuosina meillä eläköityminen tulee lisäämään poliisimiesten ja naisten tarvetta merkittävästi

tämä on minun mielestäni hyvin vaikea yhtälö eli näille miehille ja näille naisille jotka valmistuvat poliiseiksi ei ole ensi vuonna tarjota poliisin tehtävää

hän toi esille sen vaihtoehdon että näitä poliiseja voitaisiin yhteiskuntatakuun kautta ohjata esimerkiksi vartijan tehtäviin ja muihin

itse toivon että hallitus vielä pohtii sisäministeri räsäsen työministeri ihalaisen ja muun joukon kanssa sitä löytyisikö joku vaihtoehto yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi myös näiden valmistuvien uusien poliisien osalta

arvoisa puhemies

yksi huolenaihe selkeästi on se miten tuon liikkuvan poliisin integroinnissa paikallispoliisin toimintaan tullaan tulevaisuudessa onnistumaan sillä kyllä se niin on että kun itsekin tuolta maaseudulta tulen niin kyllä aika usein se ainoa poliisi jonka siellä näkee on liikkuvan poliisin auto

sitä on varmasti syytä seurata tuleeko sieltä oikeasti näin suuret säästöt kuin tällä uudistuksella luvataan

itse pelkään että tulos on toisenlainen ja meidän liikennevalvonta erityisesti raskaan liikenteen valvonta tulee tässä

arvoisa puhemies

tästä pääsemme hyvin siihen että kun autokantamme on yksi euroopan vanhimmista niin silloin tietysti autokatsastuksella on erittäin merkittävä rooli

tänään saimme viestin että liikennevalistaja ensio itkonen on siirtynyt ajasta iäisyyteen tai itse asiassa eilen nyt olemme jo uuden vuorokauden puolella saimme tuon tiedon ja tietyllä tavalla tässä käsittelyssä on varmasti myös sellaista perintöä jota haluamme vaalia että suomessa säilyisi korkeatasoinen katsastus myös tulevaisuudessa

tätä hintakehitystä ei kokonaan selitä se mitä on tapahtunut noin yleisesti hinnan nousussa vaan tässä on myös sitä että maassamme ei ole ollut riittävästi kilpailua

tätä hintakehitystä on osaltaan tukenut myös laki autokatsastuksesta joka on vaatinut muun muassa katsastajilta voisi sanoa ylikorkeaa koulutusta asemilta valmiutta tarkastaa sekä raskasta että kevyttä kalustoa

myös ajoratavaatimukset ovat olleet sellaisia että ne ovat vaikuttaneet siihen että alalle ei ole tullut uusia toimijoita sellaisella tahdilla kuin ehkä alun perin on odotettu

alalla on ollut muutama toimija yksi erityisen suuri jolla on ollut markkinaosuudesta yli puolet ja sitten muutamia kohtuullisen suuria toimijoita ja sitten paljon pieniä yksityisiä joita itse asiassa nyt aivan tässä viime ja edellisvuonna on tullut kiitettävällä tavalla alalle kilpailua tuomaan

kilpailun lisääntymistä tässä esityksessä joka nyt on käsittelyssä auttaa minun mielestäni ennen muuta se että raskaan ja kevyen kaluston katsastusvelvoite erotetaan toisistaan

uuden katsastuslain voimaantulon jälkeen pätevyydeksi riittäisi automekaanikon tutkinto ja riittävä kokemus alalla toimimisesta ja se on hyvä ja perusteltu uudistus

yksi joka tässä esityksessä jää nyt hyödyntämättä on se että ehkä katsastuksen rytmityksessä olisi ollut mahdollisuus miettiä yhtä välivuotta nykyiseen järjestelmään lisää

sitä ei tässä vaiheessa esitys pidä sisällään ja toivon että myös sitä valiokuntakäsittelyssä pohditaan sillä lähtökohtahan on kuitenkin se että auton on oltava jokaisena päivänä tieliikennelain vaatimassa kunnossa eikä ainoastaan tuona katsastuspäivänä

mutta sitten tuo ongelma joka tässä esityksessä on taikka ainakin haaste jota toivon että liikennevaliokunta tarkkaan pohtii on se poistuuko tässä riippumattomuus ja mitä tuo riippumattomuuden poistaminen tulee tarkoittamaan

onko sillä kielteisiä seurauksia niin kuin nyt on jo julkisuudessa esitetty kun sama yritys voi sekä vastata auton huollosta että katsastuksesta toki niin että sama henkilö ei sitä tee mutta sama yritys kuitenkin

kansainvälisten tutkimusten mukaan nimittäin katsastusten hinnat ovat korkeimpia niissä maissa joissa korjaamot saavat katsastaa autoja

riippumattomuudesta luopuminen voi myös vähentää hinnoittelun läpinäkyvyyttä kun auton käyttäjä kuluttaja ei enää pystyisi arvioimaan kokonaiskustannuksia kun sama toimija voisi siis toimia auton korjaajana ja katsastajana eri henkilöillä tietenkin

kuluttaja voi siis joutua tulevaisuudessa maksamaan myös tarpeettomia korjauksia ja tämä on tietysti sellainen asia jota pitää vakavasti miettiä

myös kansainväliset tutkimukset todistavat että riippumaton katsastus on ylivoimaisesti tasalaatuisinta ja siltä osin myös parhaiten edistämässä liikenneturvallisuutta

tästä nyt suomessa ollaan joustamassa ja suhtaudun siihen itse hyvinkin kriittisesti

eli nämä muut esitykset joilla kilpailua ollaan alalle tuomassa ovat minun mielestäni perusteltuja mutta en tässä vaiheessa olisi laajentamassa katsastustoimintaa autokorjaamoille edes tässä esitetyssä mallissa joka nyt käsittelyssä on

arvoisa puhemies

tulee mieleen tuntemattoman sotilaan honkajoki joka vaihtoon pääsemättä valitti että mä vartiossa seison näin yössä yksinäin

käsittelyssä on puolustusministeriön hallinnonala ja oikeastaan halusin tulla tämän puheenvuoron pitämään pääpainona ainoastaan kertausharjoitusmäärät ja huoleni niistä

tämän viikon lopulla tullaan julkistamaan ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja sen käsittelyssä varmasti pääsemme sitten laajemmin käymään keskustelua tässäkin salissa ja kyllä meillä puolustuspolitiikassa keskusteltavaa riittääkin

senkin takia tätä uudistustyötä piti ryhtyä tekemään niin kuin keskustan johdolla aikanaan linjattiin ja myös meillä on hyvin tiedossa että meillä on edessä materiaalin massavanhentuminen

mutta huoleni on tässä vaiheessa lähinnä reserviläisten kertausharjoituspäivien osalta